todella huonokuntoiset ja muistisairaat vanhukset tarvitsevat niitä

on silti keskusteltu siitä onko kunnilla varaa kustantaa kaikille nuorille ensimmäisen vuoden oppimateriaaleja lukioissa ja ammattikouluissa

vanhuksen kannalta paras vaihtoehto on usein asua mahdollisimman pitkään kotona tai kotia vastaavissa olosuhteissa palvelutalossa

ilmastonmuutos on uusi teollinen vallankumous jossa voittajia ovat ne jotka nopeimmin omaksuvat uudet tekniikat ja hyötyjiä ovat lopulta kaikki ihmiset

tässä auttavat ikäihmisille suunnatut kotipalvelut harrastukset erityisesti lihaskuntoa vahvistava liikunta ja vanhuksille suunnatut palvelupisteet vanhusneuvolat

voisimmeko määrittää oppivelvollisuusiän noston sellaiseksi että jokaiselle nuorelle taataan pääsy ainakin kymppiluokalle että autetaan jatko opintoihin niitä joilla on vaikeinta

kuuluisan raporttinsa jälkeen stern kertoi että uusimmat tutkimustulokset osoittavat että hän on raportissaan aliarvioinut ilmaston lämpenemisen aiheuttaman uhan

ennen kuin laitoshoitoa vähennetään on kotiin vietäviä palveluja lisättävä

kasvihuonekaasupäästöt kasvavat nopeammin kuin raportin laatimisen aikaan uskottiin ja erityisen huolestuttava on havainto että maailman merten kyky imeä itseensä hiilidioksidia on selvästi ennustettua heikompi

omaishoidon merkittävä tukeminen on ratkaisu joka välttämättä tarvitaan

vahvassa eussa meillä on kaikilla parempi tulevaisuus

omaishoidon tukea tulee nostaa ja omaishoitajille on tarjottava tukipalveluja jotta he paremmin jaksavat hoitaa läheistään

toimeentulotukea saavien perheiden määrä on kasvanut huolestuttavasti joten on entistäkin enemmän otettava käyttöön lapsiperheköyhyyttä vähentäviä toimia

vanhusten yksinäisyyden ehkäisyyn ja muistisairaisiin on kiinnitettävä erityistä huomiota kuten myös kotihoidon työntekijöiden jaksamiseen ja työn sisältöön

näihin kuuluu muun muassa osa aikatyön edistäminen ja ennalta ehkäisevien kotipalvelujen laaja tarjonta perheille jotka ovat vaarassa ajautua arjen kriiseihin

työntekijät tarvitsevat riittävästi aikaa vanhusta kohden

kunnan työntekijöiden kelpoisuusvaatimusten lieventäminen on mahdollisuus hyvälle vanhustenhoivalle jossa tarvitaan paljon auttavia käsiä ja läsnäoloa kuuntelua ulkoilua ja lukemista

on tärkeää että koulutukseen tehdään panostuksia

arvoisa puhemies

yliopistot saavat perusrahoitukseensa budjettiriihessä sovittavan lisämäärärahan jolla autetaan perustutkimusta ja opetuksen järjestämistä

nyt sovittiin että peruskoulujen rahoitusta arvioidaan budjettiriihessä uudestaan oppimiserojen kaventamiseksi ja oppimistulosten parantamiseksi

tässä suhdannetilanteessa on myös perusteltua ettei pieni ja keskituloisten eläkeläisten ja palkansaajien verotus ensi vuonna kiristy

arvoisa puhemies

mutta maamme talouden ongelmat ja kestävyysvaje ovat syvemmällä kuin mihin elvytys riittää

perustuslakivaliokunta varmisti elinkeinosta luopumisen perustuslaillisuuden kunhan siirtymäajasta ja vaihtoehtoisista elinkeinoista huolehditaan

tässä on uuden hallituksen suuri työsarka ja haaste

mielestäni villieläimen pitäminen pienessä ritiläpohjaisessa häkissä yhden virikkeen eli purukapulan kanssa ei ole kestävää eikä oikein

olemme nähneet kuvia myös sairaista eläimistä

pienet ja keskisuuret yritykset ovat viime vuosina onnistuneet tarjoamaan lisätyöpaikkoja mutta niiden usko tulevaan voi hiipua

nykyisessä muodossaan turkistarhausta vastustaa iso osa kansasta

arvoisa puhemies

kansalaisaloite on hyvällä tavalla tuonut demokratiaan uuden työkalun

paikallista sopimista voidaan lisätä pienyrityksissä joustavuuden saamiseksi kun samalla huolehditaan työllistymisen edellytyksistä yhdistämällä työtä ja sosiaaliturvaa entistä rohkeammin

parannusta eläinten oloihin voimme saada myös uudistamalla eläinsuojelulain ja toivon tämän keskustelun vaikuttavan eläinsuojelulain kokonaisuudistukseen

vihreä ryhmä kannattaa turkistarhauksesta luopumista siirtymäajalla

arvoisa puhemies

kannatan edustaja haapasen esitystä eli lausumaehdotusta

mutta kun rahoituksesta on huolehdittu siten että on korotettu kuntien valtionosuuksia ja toivottu että ne kohdentuvat oikeaan kohteeseen niin näin ei ole kuitenkaan käynyt

olemme siinä tilanteessa että täytyy löytää jokin toinen pysyvä ratkaisu turvata tämä tärkeä projekti joka takaa sen että lapsella on oikeus syntyä terveenä ja hän voi elää siten terveen ja tasapainoisen elämän

raiteiden rakentamiseen ja kunnostukseen rapistuvan tiestön ja homekoulujen korjaamiseen luonnonsuojelualueiden hankintaan sekä tutkimukseen ja tuotekehitykseen

arvoisa puhemies

vaikka lapsi joskus myöhäisemmässä vaiheessa tällaisesta hyvin ongelmaisesta perheestä huostaanotettaisiin niin kyllä hän kuitenkin voittaa paljon siinä että hän saa sen vauva ja varhaislapsuusajan kasvaa turvallisessa ympäristössä

meillä suomessa riittää luonnonvaroja puuta makeaa vettä mutta painottaisin sanoja älykäs ja vastuullinen sillä on järkevää korvata fossiilisia materiaaleja ja raaka aineita biohajoavilla tuotteilla ja kaivosteollisuuden on oltava kestävää

kysymys on siis ensikodeista joissa kannustetaan odottavia äitejä pikkuvauvojen vanhempia päihteettömyyteen

arvoisa rouva puhemies

opposition välikysymys käsittelee työllisyyttä sillä hallitus ei ole toiminut työllisyyden parantamiseksi

ympäristöä ei saa pilata

erityisesti on edistettävä kaiken romuraudan kierrättämistä

uudellamaalla ely keskuksesta ei saanut starttirahoja yrityksille kesästä pitkälle syksyyn ja mikä häpeällisintä vammaisten osalta työllistymistukien jako lopetettiin ensimmäisenä kun viimeisiä vähiä varoja priorisoitiin

on hölmöä tässä tilanteessa leikata tutkimusmäärärahoja kuten hallitus on tehnyt

asia on korjattava ja vaikka säästöjä tarvitaan on tutkimusmäärärahoja kauttaaltaan lisättävä

bkt mittarien rinnalle on syytä kehittää kestävyyttä kuvaavia mittareita jotta luonnonvaratalous olisi jatkossa mahdollisimman kestävää

olen iloinen siitä että hallitus otti vastaan tämän viestin ja täydentävässä lisätalousarvioehdotuksessa nostettiin tuntuvasti sotaveteraanien kuntoutusmäärärahoja

se yhdistää puunjalostusta kemiaa energiaa rakentamista teknologiaa sekä ravinto ja hyvinvointiratkaisuja

tutkimukseen ja tuotekehitykseen panostamista ei voi liiaksi korostaa jos haluamme olla maailman kärjessä kehityksessä ja biotaloudessa

pienyrittäjyyden edellytysten parantaminen on olennaista työllisyyden kannalta

hiilikupla puhkeaa kun tapahtuu markkinakorjaus ja ilmastonmuutos otetaan todesta

myös perustutkimuksesta on pidettävä huoli sillä sieltä kumpuaa täysin uusia ja odottamattomia ilmiöitä ja havaintoja jotka voivat auttaa meitä ja kansantalouttamme uuteen nousuun

madalletaan riskiä työllistää koeaika pienyrityksissä tulee nostaa puoleen vuoteen ja tarvitaan tukea yksinyrittäjän ensimmäisen työntekijän palkkaukseen

sen on kannustettava hajautetun uusiutuvan energian kuten puun tuulen auringon ja jätteiden hyödyntämiseen ja energiatehokkuuteen

näissä perheissä mietitään onko varaa lasten harrastusvälineiden hankintaan onko varaa harrastusten vuosimaksuihin

hallituksen työelämää koskettava pakkolakipaketti lähtee siitä että ihmisten palkkoja alennetaan ja ihmiset piiskataan tulemaan sairaina töihin kun ensimmäinen sairauspäivä olisi palkaton

mutta kyllä se on niin että jokaisen lapsen mahdollisuuksia ja yhteisöllisyyden tunnetta ja lapsijoukkoon kuuluvuuden tunnetta lisäävät ja syrjäytymistä ehkäisevät hyvät harrastukset

kunnillahan on mahdollisuus harkinnanvaraisen toimeentulotuen kautta tukea vähävaraisten lapsiperheiden harrastuksia mutta kunnat erittäin harvoin käyttävät tätä etua hyväkseen tätä mahdollisuutta joten varmasti olisi hyvä pohtia sellaisia keinoja että saataisiin lasten harrastusten tuki jotenkin vahvemmin ohjeistettua kuntien toimeentulotuen jakoperusteisiin tai vaikkapa ihan osaksi toimeentulotuen perusosaa saataisiin lasten harrastuslisä

huomio siirtyy vaikuttavuuteen jossa avun tarvitsija saa palvelun nopeasti terveyskeskuksesta ja sosiaalipalvelut edistävät terveyttä ja ehkäisevät ongelmia

sekään ei ole oikein että pienyrittäjä maksaa työntekijän sairastamisen kustannukset

panokset tutkimukseen ja koulutukseen nostavat suomen suosta mutta liialliset leikkaukset perusturvaan tai tärkeiden hyvinvointipalvelujen tasoon synnyttävät pitkäaikaista syrjäytymistä ja pitkäaikaistyöttömyyttä

esimerkiksi hallituksen suunnittelema kertakorvaus yrittäjälle vanhemmuuden kustannuksista on hyvä ja kannatettava

monessa sellaisessa maassa jossa nuorisotyöttömyys on alhainen on oppisopimusjärjestelmä joka aidosti innostaa yrittäjiä ja teollisuutta ottamaan nuoria oppisopimuskoulutettavia

mutta tämä vanhusten kaltoinkohtelu nälässä pitäminen märissä vaipoissa makuuttaminen kyllä saa jo riittää

hiljattain tutkaksen seminaarissa kuulimme ettei suomi pysty nostamaan tieteen tasoa ellei yliopistoissa ole tarpeeksi rahaa isoille tutkimustiimeille jotka käyttävät huippututkimuksessa tarvittavia kalliita laitteita ja reagensseja

kuten lapsilla päivähoidossa on määritetty minimihoitajamäärä niin mielestäni myös vanhuksilla tulisi olla tällä tavalla määritetty minimitarpeita tyydyttävä hoito

kannatan edustaja haaviston esittämää epäluottamuslausumaa stubbin hallitukselle

tätä lain kiirehtimistä toivoo myös vanhustyön keskusliitto joka samalla muistuttaa siitä että keskusliitto edellyttää vanhuspalveluiden valvonnassa ilmenneiden puutteiden korjaamista toimintatapojen tarkistamista ja riittävän valvonnan resursointia

saksan alhainen nuorisotyöttömyys on osin oppisopimusjärjestelmän ansiota

tarvitsemme yhteen hiileen puhaltamista ja paikallista sopimista pienyrityksiin jotta kaikki voivat luottaa että suomessa menestyy työllä ja yrittämisellä

monet pienten lasten vanhemmat suosivat osa aikatyötä mutta hallituksen rajaukset päivähoitoon heikentävät osa aikatyönteon mahdollisuuksia sekä työttömien työllistämismahdollisuuksia

otetaan perustulo käyttöön pikimmiten

arvoisa puhemies

täällä lukuisat edustajat ovat todistelleet kuinka tärkeä tällainen kansallispuiston rakentaminen on nimenomaan lasten ja lapsiperheiden kannalta

arvoisa puhemies

ministeri kiviniemen hallituksen ohjelmassa on joitakin hyviä uudistuksia joskin suunta ja linjaus ei ole suuremmin muuttunut

itse taas väitän että yhdessäolo ja laatuaika vanhempien kanssa on lapsille kyllä tärkeää mutta lapset eivät vaadi kovin kummallista huvitusta

on puhuttu siitä että hallitus on sosiaalisesti oikeudenmukainen ja sosiaaliturvan parantamiseksi onkin tehty jotakin mutta ei mielestäni riittävästi

itse asiassa rinkkaretki lapsien kanssa voi olla todella upea elämys joka lähentää lapsia ja vanhempia

hyviä toimenpiteitä ovat olleet minimivanhempainrahan korotus opintotuen korotus pienten etuuksien sitominen indeksiin ja maaliskuussa tulossa oleva takuueläke

eli en mitenkään näe että lapsia ei voisi ottaa kansallispuistoihin luontoretkelle että nimenomaan hotelli olisi jotenkin lasten kannalta hyvä vaihtoehto

lapsiköyhyys on eriarvoistavaa ja siihen pitäisi tarttua härkäpäisemmin tulonsiirroilla lapsiperheille ja esimerkiksi tukemalla vähävaraisten lasten harrastuksia

toki lasten kanssa voi viettää mukavia hotellilomiakin mutta niitä paikkoja löytyy sitten paljon muualta